esittelen siis tämän valiokunnan mietinnön koskien hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi ely keskuksista annettua lakia siten että ely keskusten ja te toimistojen kehittämis ja hallintokeskus päättäisi ely keskusten myöntämän valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevista asioista samalla valvoen ely keskusten lisäksi valtionavustusten käyttöä

tälle ehdotetaan siirrettäväksi maa ja metsätalousministeriön ympäristöministeriön ja liikenne ja viestintäministeriön hallin nonalan valtionavustusten maksamista ja takaisinperintää koskevia tehtäviä

jos päästökauppa nostaa kustannuksia ajaa teolliset työpaikat pois ja tuotantoa muualle ei se teollisuus ole puhtaammin toteutettua ainakaan aasiassa tai afrikassa ja siellä jo todella nousevissa talousmaissa kilpaillaan meidän työpaikoistamme

tälle keha keskukselle on siis siirretty näitä henkilöstöhallintotehtäviä taloustehtäviä koulutuskeskus salmian tehtävät te hallinnon tukien ja avustusten maksamista koskevia tehtäviä työnantajatehtäviä ja eräitä muita tehtäviä

nyt siis tätä hyvää toimintaa käyntiin lähtenyttä toimintaa on lainmuutoksella tarkoitus jatkaa hallinnollisia tehtäviä kokoamalla ja nämä edellä luetellut ministeriöt sitten tähän tulevat ja hoidetaan valtionavustusten maksatusta

arvoisa puhemies

no sitten lisäksi tähän liitetään siviilipalveluskeskuksen tehtävät hallinnollisesti siten että ne siirtyvät kaakkois suomen ely keskukselta keha keskukseen ja tästä kuultiin tietysti asianmukaisesti myös siviilipalvelukeskusta joka fyysisesti sijaitsee lapinlahdella

hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja tähän sitten liittyy muutamia muutosehdotuksia koskien esimerkiksi rakennusperinnön suojelemista

sinne on lisätty avustuksia myöntävä viranomainen museovirasto ja sitten muutamia teknisluontoisia muutoksia

oliko siinä ensimmäisenä keskusta oliko siinä vihreät ei kai sillä ole väliä

tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

tarkoitan kyllä sitä nyt että ei tässä voi välttyä siltä vaikutelmalta että eikö tässä tämä tuulitariffi kuitenkin sotke tietyllä tavalla sitä hakkeen hyödyntämistä ja sitä että meillä suomessa kuitenkin olisi kotimaisemmin voimin pystytty edistämään tätä chp tuotantoa jos vain siihen olisi ollut poliittinen tahto

arvoisa puhemies

kyllähän meillä myöskin kehitetään parastaikaa hätätekstiviestien lähettämistä niin että mikseipä sitten tällaisessa tilanteessa viestin käyttämistä

mutta nyt on mielestäni osoitettu ansaittua arvostusta poronhoitajien työtä kohtaan ja samalla osaltaan luotu uskoa elinkeinoa kohtaan ja uskaltaisiko tässä sanoa että tässähän on jopa tehty aluepolitiikkaa

kuten hallituksen esityksessä todetaan tähän päästään kohtalaisin kustannuksin ja uskoakseni siis sitä kautta tämä ei ainakaan heikennä alan kannattavuutta ja houkuttelevuutta

arvoisa puhemies

edustaja jokinen otti hallituksen esityksestä esiin juuri tämän kappaleen mitä minäkin tässä olen miettinyt ja valiokuntatyöskentelyä varten on varmasti syytä ottaa huomioon juuri se kun tänne on kirjoitettu että säästötoimet kohdistuisivat hallinto ja johtorakenteisiin ei operatiiviseen työhön

ja mitä tulee tuohon tuulienergiaan niin nyt on jo nähtävissä se että tämä ei tule rakentumaan suomessa siinä vauhdissa missä sitä on suunniteltu

työ on nimenomaan sitä arjen hyvinvointia

minä en tiedä kirjataanko tämä nyt sitten kuinka tarkkaan ja kirjoitetaanko mietintöihin tai lausuntoihin eli onko meillä todellakin joku taso tai mekanismi joka pitää sen operatiivisen tason ja tämän hallinto ja johtorakenteitten tason ja voidaanko sitä edes määritellä sillä tavalla

poronhoito on myös nähtävä osana lapin omaleimaisuutta joka houkuttelee ja tukee myös nimenomaan vientialaa matkailua ja samalla maakunnan monipuolisempi elinkeinorakenne tukee laajempaa kokonaisuutta elikkä kansantaloutta

se mikä minusta on siinä pöyristyttävää on se että kun meillä on mahdollisuus tuottaa kotimaisesti tätä hajautettua energiaa me emme pyri voimakkaammin niihin ratkaisuihin

kuulemisissa esiin tulleet asiat nimenomaan muutosten yllätyksellisyydestä ja muutoksen nopeudesta minusta pitää hallituksen ottaa huomioon

mutta minä toivon että meillä jossakin vaiheessa on se lähtötaso operatiivinen lähtötaso ja kun tätä uudistusta viedään eteenpäin meillä on jatkossa myös kirjattuna se operatiivinen lopputaso

muuten tämä on energiapoliittisesti turmion tie

olen itsekin lapsuudenkodissani joka sijaitsee poronhoitoalueella usean kerran poronsorkkavelliä syönyt

ylipäätään tänä iltana totta kai myös valiokuntatyöskentelyä varten olemme saaneet hallintovaliokuntaan paljon eväitä

toki poromatkailu on ansiota joillekin vaikka varmaankin poronhoitajista suurin osa ilmeisestikin toivoo tulon muodostuvan lihantuotannosta vaikka vaikeuksia on kuten tiedämme petojen aiheuttamat vahingot

pane leipään puolet petäjäistä kaksin verroin minä ojaa kaivan lausui saarijärven paavo vaimolleen johan ludvig runebergin runossa

en oikein usko että poronhoitajat pitävät millään lailla petoeläinkorvauksia aitona tulonmuodostuksena koska sehän perustuu siihen että nämä suurpetojen tappamat porot löydetään ja kuolleitten porojen etsimisestä varmasti haluttaisiin päästä aitoon poronhoitoon

onko tämä tämmöinen kustannusneutraali kysymys vai mitenkä tulkitaan tämä reilu lupaus tästä lain kirjauksesta

en sanonut etteikö mitään ole tehty

tässä maatalouden kannattavuuden tilanteessa minulla on tämän lain kohdalla sellainen tunne että maanviljelijä laitetaan kaivamaan kaksin verroin ojaa näitä vakuutusmaksuja maksaessaan

arvoisa puhemies

mutta minä kyllä ihan riemumielin kanssanne keskustelen tästä aiheesta

en vastusta sinänsä mitään vakuuttamista lähtökohtaisesti enkä periaatteellisesti mutta tässä maatalouden kannattavuuden tilanteessa ja yleensä talouden tilanteessa maataloudenkin näen tärkeänä osana suomen kansantaloutta minä olisin halunnut tämän lain valmistellummin tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

väittäisin kuitenkin että enemmän olen tehnyt kuin alkeellisesti kotiläksyt ja minä toivon että kaikilla meillä on sitten alkeellista enemmän yhteistyökykyä tässä salissa pitämä suomen eteensä molemmat elää jo keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään talousvaliokuntaan kunta jolle maa ja tämän suomen eteen missä molemmat elämme

tässä sijaisavussa voi nähdä tämmöisen ikääntyvän työntekijän tukemista ja varmaankin mitä viestejä ainakin itse olen saanut työruuhkaa voidaan helpottaa kiireisinä aikoina kun sijaisapuun on mahdollisuus

tämä on ulkomaalaislakia koskeva esitys ja täällä hallintovaliokunnan saamissa valiokuntalausunnoissa kiinnitetään huomiota siihen ettei nykyisistä tilastoista ole saatavissa riittävää tietoa muun muassa ulkomaalaisen työvoiman määrästä tai tilapäisesti maassa oleskelevien työnteosta mikä vaikeuttaa lainsäädännön vaikutusten arviointia ja myös viranomaisvalvontaa

niin kuin tässä on moneen kertaan tullut mainituksi meillä ei ole vakuutustuotteista juurikaan tietoa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

yleisesti kyllä tiedetään miten vakuutusjärjestelmät toimivat ja tiedetään niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi mietinnön esittelyssä että lausumassa on kiinnitetty huomiota että tähän vakuutusveroon täytyy kiinnittää huomiota

voisin ainakin kuvitella kokemukseni perusteella että silloin sitten poronhoitajat ovat auttaneet toinen toisiaan ja venyneet ruuhka aikoina jos joku on ollut niin sanotusti poissa pelistä mutta nyt sijaisavulla voidaan näitä ruuhkatilanteita helpottaa

haluaisin kysyä liikkuvan poliisin toimintojen uudelleenorganisoinnista että ollaanko perustamassa paikallispoliisiin jotakin joka on jo olemassa

mutta vakuutuspohjaiseen järjestelmään siirtyminen ilman asianmukaista esittelyä vakuutustuotevalikoimasta ei mielestäni ole hyvää lainvalmistelua maatalouden kohdalta

eli tuleeko säästöä sillä että puretaan jo toimiva valtakunnallisesti johdettu yksikkö ja se toiminto sitten keksitään uudestaan

eikö niitä säästöjä olisi ollut löydettävissä jo näistä olemassa olevista rakenteista

vakuutusmaksuverosta on todettava vielä että vaikka me tässä kauniisti kirjoitamme mietinnössä niin epäilen että verokarhu pitää omastaan kiinni ja maatalouden kannattavuus jää siinä mitä ilmeisimmin toiseksi

elikkä onko krpllä resursseja tarpeeksi tämän jälkeen ja ollaanko vaarassa menettää sieltä esimerkiksi kokeneita rikostutkijoita

no se on ehkä totta että tämä on euroopan unionin lainsäädäntöön perustuva lakiesitys mutta mistään ei minulle ainakaan asiantuntijakuulemisissa tullut kuitenkaan esille että tässä olisi vielä ollut kiire tämän lainsäädännön osalta

monet korostukset ja linjaukset näkyvät samalla tavalla hallituksenkin talousarvioesityksessä mutta toisaalta monet esitykset niin oppositiopuolueilla kuin hallituspuolueillakin ovat tuttuja viime kaudelta oppositiopuolueilla toteutumatta jääneitä ja pyörivät tässä puolueiden potkupallokentässä

elikkä jos vakuutusvero pysyy sellaisenaan kuin se tällä hetkellä on ja valiokunta ei toiveistaan huolimatta saa siihen muutosta se on niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja totesi maatalouden kannattavuuteen suoraan vaikuttava tekijä

eli kyllä tässä on saarijärven paavon tunnelma ei siitä että kaksin verroin kaivaa ojaa vaan paavo totesi vielä lopuksi että vielä syvemmän ojan hän kaivaa eli maataloudelle on mitä ilmeisemmin melkoinen savotta ojankaivuuta edessä

tässä on kyseessä hallituksen esitys jossa ehdotetaan muutettavaksi passilakia ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ja tämän esityksen tavoitteena on lisätä passia hakevien asiakkaiden asioinnin sujuvuutta sähköisellä asian vireillepanolla

taloustaantumasta voidaan painavin arvioin syyttää euroopan unionia ja euroaluetta

kuitenkin hakijan tulee tällöinkin saapua henkilökohtaisesti viranomaisen luokse sähköisen hakemuksen täydentämistä varten eli lähinnä sormenjälki ja nimikirjoitusnäytteiden antamista varten

euro on taloutta jäykistävä panssari kuten edustaja mäkeläkin totesi ja yhteisö on byrokraattinen sekä aivan liian ylihallinnoitu

kun meidät jo euroopan unioniin liittyessä houkuteltiin katteettomilla lupauksilla mukaan eikä toiminta ole parantunut ei ole ihme että laaja alainen epäluottamus vallitsee unionin alueella niin talouteen kuin yhteisön toimintakykyyn

arvoisa puhemies

elämme kylmässä maassa

vasemmistoliitto kritisoi ymmärtääkseni ryhmäpuheessaan juuri epäonnistunutta euroa vaikka vasemmisto oli sitä lipposen hallituksessa hyväksymässä

tämän päivän uutisissa sanottiin että pohjois suomen metsien kasvu on neljä kertaa enemmän kuin hakkuut eli meillä on käytössä metsäenergiaa ja metsävaroja

on maita joissa talous on romahtanut rakennuskuplan puhjetessa ja no ei eu maassa mutta kuitenkin islannissa valtion kassakriisi oli totinen ja vakava asia

saksan malli olisi todella minullekin kelvannut

tässä täytyy kyllä vähän ihmetellä ministeri pekkarisen otteita edellisellä kaudella koska häntä edellisessä hallituksessa oli esko aho joka on laskenut myöskin näitä hajautetun energian hyviä puolia mutta se ei vain ole toteutunut

täällä on esitetty huoli metsärahojen vähenemisestä ja luonnonsuojelualueitten määrärahojen vähentämisestä ja metsien käytöstä puuta liikkeelle ajatuksella

meidän on jatkettava kilpailukyvyn parantamista korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämistä viennin edistämistä ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten tarkkaa seurantaa kun vientimarkkinoilla kilpaillaan

ulkomailla asuva suomen kansalainen voi hakea passia suomen edustustolta mutta tämä sähköinen ja kevennetty hakemusmenettely ei ole mahdollista tässä vaiheessa suomen edustustoilta koska siellä ei ole teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia ottaa käyttöön tällaista sähköistä asiointia johtuen siis tietojärjestelmien puutteellisuudesta tällä hetkellä

olen aivan samaa mieltä kuin edustaja maijala että meillä on juuri viime kaudella uusittu metsälaki jossa nostettiin uusia luontokohteita suojeltaviksi

meillä on myöskin minunkin mielestäni osin hivenen kyseenalainen natura hanke etenemässä joten niiltä osin meillä on kyllä tätä suojeltua pinta alaa

metsäperusteinen biotalous on edelleen tulevaisuutta ja kiitos hallitukselle kun se on alkanut viemään näitä biotalouden strategioita mukaan lukien sinistä biotaloutta eteenpäin

arvoisa herra puhemies

mutta arvoisa ministeri olettehan kuullut verrattomasta hossan kansallispuistohankkeesta olettehan

lisäksi saadun selvityksen mukaan käytössä olevien järjestelmien välillä olevia yhteensopivuusongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan eikä kaikilla ulkomailla oleskelevilla suomalaisilla ole käytettävissä vahvaa sähköistä tunnistautumisvälinettä mikä tarvitaan

edustaja sinnemäelle täytyy todeta että tällaista vastakkainasettelua emme tarvitse niin pienessä maassa kuin suomi emmekä myöskään tässä pienessä salissa

tässä tosiaan on numeroita pyöritelty niin että päässä pyörii kiitoksia ministerille

ja suomussalmen hossa pysyy paikallaan

minä kehottaisin nyt että ihan rauhassa tutustutte perussuomalaisten maaseutupoliittiseen ohjelmaan

kevennettyä hakua ei sovelleta myöskään haettaessa uutta diplomaattipassia virkapassia merimiespassia tai ulkomaalaiselle myönnettävää matkustusasiakirjaa

myöskin presidenttiehdokas haavisto on kehunut ihan suorassa televisiolähetyksessä että se on todella hyvä

kuitenkin hallituksen esityksessä on ennakoitu jo että sähköinen asiointi ja tämä kevennetty haku voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön ehdotettua laajemmin ja tästä asiasta olisi siis tulevaisuudessa mahdollisuus säätää asetuksella tämän esityksen mukaan

arvoisa herra puhemies

kyseessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ja sen taustana on oikeus ja sisäasioihin eussa liittyvä toiminta vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamiseksi

monimutkainen valtionosuusjärjestelmä oli mielestäni uusittava se on selvää

on kyllä myönnettävä että vihreät eivät ole kritisoineet yhtään ainoaa hallituksen biotalouskärkihanketta miksipä niitä hyviä hankkeita kritisoimaan

aiemmatkin leikkaukset valtionosuuksiin toki kirpaisevat tämän uudistuksen kera mutta rakennettahan se ei sinällänsä muuta ja niin kuin täällä todettiin valtionosuusjärjestelmä on nollasummapeliä eli rakenne erikseen ja sitten muuten budjetti erikseen

arvon vihreät hallitus on toiminut vasta muutaman kuukauden ei siinä ajassa energiaremonttia olisi tehnyt edes vihreä puolue

kunnat kasvattavat ja sivistävät hoitavat vanhuksia ja muuta väestöä rakennetaan teitä ja huolehditaan vapaa aikatoimesta

turvapaikka maahanmuutto ja kotouttamisrahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto

no mitä täällä sitten on todettu eri kuntien erilaisista kohtaloista se on totta mutta se on myöskin budjettikysymys sinällänsä ei pelkästään rakennekysymys

täällä edustaja kalliorinne epäili kehyskuntien nyt hyötyvän liikaa ja mainitsi muun muassa kotikuntani muhoksen ja totesi että olemme kehyskunta mutta kyllä meillä on ymmärtääkseni ihan kohtalainen työpaikkaomavaraisuus joten kohtalaisesti pärjättäneen emmekä ihan tällainen kehyskunta sinällänsä ole

valiokunta näkeekin myönteisenä myös sen että edeltävään ohjelmakauteen verrattuna rahaston soveltamisala kattaa laajempia toiminta aloja sisäasioissa

kyllähän tässä nyt voidaan tietysti ihan suoraan sanoa että tämä on hallintovaliokunnan nahkapäätös näinhän tämä on